kun ei varmasti ehkä kehdata tai kunnilla ei ole poliittista rohkeutta nostaa veroprosenttia niin korkeaksi kuin ehkä tarvetta olisi niin kiinteistöveroa nostetaan sitten vielä voimakkaammin

nepponen jaoston puheenjohtajana esitteli erinomaisella tavalla tämän pääluokan

herra puhemies

sen sijaan olemme kyllä arvostelleet yleisperusteluissa tuottavuusohjelmaa

mutta ristiriitaisuutta myöskin julkisuudessa ovat herättäneet energiankulutus ja erityisesti sähkönkulutusarviot

niin kuin valiokunnan puheenjohtaja korkeaoja sanoi noin pääsääntöisesti puolustusvoimien tila on tänä päivänä hyvä mutta sitä uhkaa merkittävällä tavalla tuottavuusohjelma

muun muassa teollisuus mutta myöskin ammattiliitot ovat todenneet sen että nämä kulutusarviot mitä sisältyy tähän selontekoon ovat liian alhaiset

todellisuudessa sähkönkulutus tulee olemaan suurempi

tämä kyllä osittain johtuu siitä että hallitus on toteuttanut sellaista politiikkaa joka pakottaa kunnat tekemään näin

mutta metsäteollisuutta ajatellen nyt pelko on se että lähdetään raakapuuta käyttämään energiatuotantoon ja sillä tavalla sitä ollaan metsäteollisuudelta viemässä pois

kallis te puhuitte faktoista niin faktaa on myöskin se että tänä vuonna veronkevennykset kohdistuivat euromääräisesti erittäin voimakkaasti suurituloisiin

toisaalta tuulen osalta on epäilys siitä pystytäänkö kaikkea sitä kapasiteettia mikä selontekoon on asetettu tuottamaan

otetaan tähän väliin hallituksen vastauksia on esillä ministeri ja rakentamaan

herra puhemies

aivan juuri niin kuin ed

saarinen omassa puheenvuorossaan totesi on valitettavan paljon henkilöitä jotka eivät maksa todellisuudessa kunnallisveroa ollenkaan

siinä mielessä tietysti olemme hyvin toiveikkaita että hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä on sellaisia kansanedustajia jotka tulevat tukemaan näitä meidän ehdotuksiamme

miedolle hän ei ole paikalla mutta pöytäkirjaan ja sanon sitten hänelle henkilökohtaisesti sen että enhän minä niin ole sanonut että matti vanhasen kakkoshallitus on kaikkeen tähän syypää

kyllä minä hyvin tiedän sen että maailmanlaajuisesta talouskriisistä on nyt kysymys ja tiedän myöskin sen mistä se on alkanut ja mihinkä se on johtanut

niin kuin me sosialidemokraatit olemme monta kertaa todenneet tässäkin salissa että enemmän menoelvytystä eikä veroelvytystä nyt eun komissio totesi tämän aivan saman

herra puhemies

mehän esitimme jo viime vuonna hyvissä ajoin että nyt budjetti tältä osin katsotaan uudestaan ja veronkevennysten painopistettä muutetaan sillä tavalla että suurituloisille ei tule veronkevennyksiä niin paljon kuin nyt hallitus esitti ja pienituloisille enemmän ja toisaalta sitten siitä totta että tätä menoa toteutetaan menoelvytystä

on todettava se että talousarvion täydennysosan yleisperustelut on perusteellisemmin kirjoitettu ja realistisemmin kuin itse talousarvioperustelut on kirjoitettu

käsittämätöntähän tässä on se että keskusta kulkee tässä ihan täysin kokoomuksen narussa toteuttaen samanlaista veropolitiikkaa kuin kokoomus tekee ja tämä on hämmästyttävää

viime kuukausina maailmantalouden taantuma on osoittanut lientymisen merkkejä mutta toistaiseksi on ennenaikaista sanoa taantuman olevan ohi

on syytä olettaa että maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta sillä muun muassa työttömyyden kasvu teollistuneissa maissa pitää kotitaloudet varovaisina

kansainvälisessä taloudessa on myös edelleen vallalla riskejä

on nämä kysymykset otettava huomioon ja suomen osalta erityisesti siinä mielessä että kun me olemme erittäin vienti intensiivinen maa elämme vientiteollisuudesta ja kun meidän vientimme on romahtanut niin se tullee valitettavasti jättämään pysyvän vaurion meidän teollisuuteemme

tästä johtuen on tavattoman tärkeätä se että löydetään menetettyjen vientituotteiden ja työpaikkojen sijalle korvaavia vientiteollisuuden työpaikkoja ja siitä tullaan tietenkin siihen kysymykseen että täytyy panostaa erityisen paljon edelleenkin tutkimukseen tuotekehitykseen on haettava uusia innovaatioita

meidän on luotava uutta yritystoimintaa ja sitä kautta synnytettävä uusia työpaikkoja ja erityisen huolissani olen siitä että meillä on valitettavan vähän sellaisia yrityksiä jotka ovat kasvuhakuisia ja hakevat kansainvälistymistä enää löytyy lisää lisää

teollisuuden osalta tilanne on erittäin huolestuttava

kallio käytti täällä erittäin hyvän puheenvuoron arvioiden meidän teollisuutemme tilaa ja myöskin omassa puheenvuorossaan teki merkittäviä ehdotuksia siitä miten esimerkiksi metsäteollisuuden asemaa tulisi korjata

me kaikki tiedämme sen jotka olemme perehtyneet näihin asioihin että me olemme menettäneet ja menettämässä kilpailukykyä silläkin alueella

on perusteltua vaatia että hallitus vetää takaisin sähköveron korotusehdotuksen sillä se tulee entisestään heikentämään meidän metsäteollisuutemme tilannetta

on selvää se että puuhuollon turvaaminen pitkällä aikavälillä on täysin välttämätöntä ja sellaiset hyvin lyhytjänteiset toimenpiteet sillä alueella eivät ole kestäviä

laivanrakennusteollisuuden osalta tarvitaan totta kai lisätilauksia mutta tarvitaan myöskin valtion ponnistuksia niitten tilauksien saamiseksi ja sitten sellaisia järjestelyitä muun muassa rahoituksen suhteen että nuo tilaukset tulevat kotiin

metalli ja konepajateollisuuden osalta kun meidän isot suuret vientiteollisuusyrityksemme ovat vaikeuksissa niin se totta kai se vaikuttaa myöskin sitten koko ketjuun ja alihankintateollisuus on todella suurissa vaikeuksissa

virtanen on hyvin asioihin niin kuin me kaikki tiedämme perehtynyt kansanedustaja mutta on tietysti aivan luonnollista että kaikkien arkielämän asioitten asiantuntija ed

olen itse noin kuukauden aikana kiertänyt noin parissakymmenessä eri yrityksessä lähinnä metalliteollisuuden yrityksessä ja kyllä täytyy sanoa että siellä tilanne on todella vaikea

virtanenkaan ei ole

on tietysti ymmärrettävää se että on eri asioista erilaisia näkemyksiä ja tämmöisiä vivahde eroja

rehula kyllähän se sillä tavalla on että perusturvaa sosiaaliturvaa laajemmin myöskin ansiosidonnaista sosiaaliturvaa on vuosikymmenien aikojen saatossa rakennettu sosialidemokraattien ja silloisen maalaisliiton nykyisen keskustan koalitiolla ja se on tuonut tulosta

jollakin toisella koalitiolla voisi olla tilanne suomessa vähän toisenlainen eikä ehkä olisi tämä turva niin vahva

kaikki ne ponnistukset ja toimenpiteet joilla vahvistetaan kansalaisten perusturvaa ovat ilman muuta kannatettavia

heli paasio käytti täällä erinomaisen hyvän puheenvuoron jossa hän linjasi sosialidemokraattien näkemystä vaihtoehtona sille mitä tulisi tässä tilanteessa tehdä jos ruuan arvonlisäveroa ei alennettaisi

se on sosialidemokraattien näkemys joka perustuu arkielämän kokemuksiin ja jota nyt sitten asiantuntijat tässäkin asiassa hyvin laajasti tukevat

yli puolet kunnista tulee nostamaan veroprosenttia ja lähes kaikki kunnat tulevat nostamaan kiinteistöveroa ja sillä tavalla yritetään helpottaa kuntataloutta ja ylläpitää niitä palveluja mistä päätöksiä ollaan lainsäädännön kautta tehty

meidän on todettava se että elintarvikkeitten hinnat ovat nousseet viime aikoina erittäin nopeasti suomessa

osin tämä tietysti johtuu ruuan maailmanmarkkinahintojen noususta

pettymys tässä täydennysosassa on se että vaikka täällä kuvataan suhtkoht hyvin tätä kuntapuolen tilannetta ja kuntatalouden tilannetta niin toimenpiteet jäävät erittäin erittäin vähäisiksi millä kuntatalouden tilannetta parannettaisiin

tämä on kyllä valitettavaa ja tämä koetaan ihan varmasti puolueista riippumatta kunnissa kun päätöksiä ensi vuoden talousarvion osalta tehdään

no jyväskylän osalta voi sanoa että positiivista on se että meillä on aika vahva investointiohjelma ja sillä yritetään työllisyyttä ylläpitää sekä sitten turvata myöskin jatkossa peruspalvelut

no tästä on johtopäätöksenä vedettävä se että elintarvikeketju ainakin osittain on ennakoinut hintojen korotuksin arvonlisäveron alentamisen

mutta yhteenvetona voisi todeta kuntatalouden osalta sen että kyllä se ensi vuonna on todella surkeassa tilanteessa ja melkoisia ongelmia kyllä edessä

tähän on antanut aiheen hallitusohjelmaan tehty kirjaus siitä että elintarvikkeitten arvonlisäveroa alennetaan

on oikein että poliittinen puolue kun se tavoitteita asettaa pyrkii ne myöskin viemään neuvotteluissa eteenpäin ja näin tapahtui ja tässä tilanteessa ollaan

tämä on luettava totta kai keskustan ansioksi

no puheenjohtaja valtiovarainministeri katainen on todennut julkisuudessakin sen että kuluttajan tulee kilpailuttaa nyt sitten kauppa ja sillä tavalla seurata ja muka vaikuttaa siihen että ruuan arvonlisävero menee täysimääräisesti hintoihin

niin kuin tässä aikaisemmin olen sanonut niin kyllä on syytä epäillä sitä meneekö se hintoihin ja millä painolla

asiantuntijoitten arviot siitä vaihtelevat

mikä on se mekanismi jolla me turvaamme että ruuan arvonlisäveron alentaminen pitää elintarvikkeitten hinnat alempina

meillä on esimerkkejä siitä että kun välillisiä veroja on alennettu mitä se on merkinnyt kuluttajahintoihin muun muassa autoveron alennuksen osalta parturi kampaamojen arvonlisä veron alennuksen suhteen mitä on tapahtunut jnp

herra puhemies

kähkönenkin omassa puheenvuorossaan viittasi se osittain syö sitten totta kai tätä hyötyä pois

siis tavoite totta kai pitää olla että oikeasti ruuan hintoja alennetaan mutta en oikein usko että tällä toimenpiteellä siihen tavoitteeseen päästään

ja totta kai ed

rajamäki esitti

elikkä hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet ovat olleet osittain väärin kohdennettuja riittämättömiä ja liian hitaita estämään suomen talouden laman syvenemisen työttömyyden kasvun kuntatalouden rahoituskriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen ja hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta

virtanen täytyy olla niin että myöskin sillä kansaneläkkeellä olevan ihmisen ostovoiman pitäisi olla niin vahva että hän voisi silloin tällöin syödä myöskin sitä filettä eikä makkarakeittoa tai hernekeittoa joka päivä

rajamäen ryhmäpuheenvuorossamme tekemiä muutosesityksiä toiseen lisätalousarvioon

toivon että myöskin tätä vaikka se tavattoman vaikeaa varmaan onkin seurattaisiin ja katsottaisiin mitä vaikutusta tällä työllisyyteen on

puhemies

on tietysti ihan rehellisyyden nimissä myönnettävä se että tähän lisätalousarvioon liittyy hyvin monia elvyttäviä toimenpiteitä jotka ovat aivan oikein kohdennettuja

paasion puheenvuorossa myöskin esille nämä matkailu ja ravitsemuspalvelut

toisaalta voi kysyä ovatko ne sitten riittämättömiä mutta siitä voidaan olla kyllä hallituksen kanssa eri mieltä että nämä toimet olisi voitu käynnistää jo reilu puoli vuotta sitten

on jopa arvioitu että tällä on merkitystä työllisyyttä heikentävästi merkittävällä tavalla

jo viime syksynä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esitti huolensa maailmantalouden kehityksestä ja esitimme silloin että nyt täytyy hallituksen ottaa tämä tilanne vakavasti ja ryhtyä sen kaltaisiin toimenpiteisiin joilla suuntaa voidaan kääntää

manninen kävi tätä asiaa esittelemässä ja totesi että ongelma on tämä ravintolapalvelujen rivitalon palveluja

silloin meitä arvosteltiin erittäin voimakkaasti siitä että me pelottelemme ihmisiä luomme sellaisia uhkakuvia mitkä eivät ole todellisia

hyvin monissa hallituksen ministereitten puheenvuoroissa erityisesti pääministeri vanhasen ja valtiovarainministeri kataisen puheenvuoroissa tämä tuli esille

me kyllä olemme kaivaneet nämä puheenvuorot tuolta pöytäkirjatoimistosta ja voimme todeta että valitettavasti hallitus oli jo silloin niin ylimielinen ettei kuullut järjen ääntä

nyt tässä luodaan tilanne jossa ravintolapalvelut ja työmaaruokailu ovat huomattavasti heikommassa asemassa

verotuksen osalta noin muuten tähän lopuksi puhemies niin kyllä tuloverojen kevennykset tässä suhdannetilanteessa ovat oikea toimenpide

on selvää että valtio nyt velkaantuu mutta se elvytyslinja mikä on pääsääntöisesti kuitenkin veroelvytystä ei pure

me sosialidemokraatit tuemme sitä tavoitetta tosin emme niin kohdennettuna kuin hallitus esittää emmekä niin massiivisina kuin hallitus esittää

no tämän vuoden veronkevennykset on tehty ne tulivat voimaan helmikuun alusta ja me olimme silloin kun hallituspuolueet näistä päätöksen tekivät ja täällä äänestettiin sitä mieltä että suurituloisille veronkevennyksiä ei tässä tilanteessa pidä antaa eikä kohdentaa niitä sinne

täytyy sanoa että olen ministeri pekkarisen kanssa samoilla linjoilla siinä mitä hän kirjoitteli esimerkiksi keskisuomalaisessa ja mitä lausuntoja hän antoi silloin kun valtiovarainministeri katainen oman budjettiehdotuksensa ja nämä verolinjaukset teki kun te silloin sanoitte että niitä pitää kohdentaa enemmän pieni ja keskituloisiin

kun puhutaan suurituloisista niin voidaan sanoa se että kansanedustajan palkka on jo sitä luokkaa ettei tarvitse veronkevennyksiä

voi olla että velkoja vähän lyhennellään mutta ei missään tapauksessa tule kotimarkkinoille kulutukseen ja tätä me sosialidemokraatit olemme tarkoittaneet

absoluuttisesti on niin että suurituloiset hyötyvät euromääräisesti huomattavasti enemmän veronkevennyksistä kuin pienituloiset

olisi pitänyt ohjata nämä veronkevennykset nyt kun puhutaan tuloveron kevennyksistä pieni ja keskituloisille palkansaajille ja sitten miettiä totta kai näitä muita veronkevennyksiä vähän toisella tavalla

kansanedustajat ja kansanedustajien tuloluokassa ja puhumattakaan sitä ylemmissä tuloluokissa olevat henkilöt saavat euromääräisesti tähän suhdannetilanteeseen nähden aivan liian suuret kevennykset

sitä liikkumatilaa mikä täältä tulee jos näin suuria kevennyksiä sinne ei ohjattaisi tulee ohjata pieni ja keskituloisille

sillä tavalla heidän ostovoimaansa lisätään mikä taas tulee kulutukseen ja sitä kautta kotimarkkinat pyörivät ja tukee työlis

se ennakoi sitä että elintarvikkeitten arvonlisävero alennetaan koska se on hallitusohjelmaan kirjattu ja sillä oli kaksi vuotta aikaa toimia sillä tavalla että koko ketjussa nostettiin hintoja ja kuluttajahinnat nousivat ja se otettiin etukäteen pois

no täällä ed

reijonen käytti hallituspuolueen edustajana ihan hyvän puheenvuoron kertoi että satsaukset korjausrakentamiseen ovat ihan oikeita kotitalousvähennystä hyödynnetään

asuntotuotannossa rytisee sillä tavalla että siellä tämän päivän tietojen mukaan on uhkana että moni firma on menossa konkurssiin

sen takia ne toimenpiteet mitä uustuotannon osalta on hallituksen niin sanotussa elvytyspaketissa olemassa ovat täysin riittämättömiä

kyllä totuus on se että hyvin monet kunnat sadat kunnat joutuvat avaamaan tämän vuoden budjetin avaamaan sen ja katsomaan mitä tehdään miten menoja voidaan supistaa minkälaisia leikkauksia kunnissa tehdään

ja tämän vuoden syksyllä ollaan tilanteessa jossa varmasti yli puolet meidän kunnistamme tulee korottamaan veroprosenttia

jyväskylässä puhutaan esimerkiksi siitä että noin prosenttiyksiköllä veroprosenttia pitäisi korottaa eikä tämä ole millään tavalla uutta missään muussakaan kunnassa

kun meitä kuntapäättäjiä tässä salissa on tavattoman paljon ja me siirrämme sen vastuun tästä talosta kun hallitus ei anna kuntien valtionosuuksiin riittävästi rahaa sinne kuntapäättäjille ja te edustajat reijonen ja ahonen omissa kunnissanne joudutte tekemään niitä ikäviä päätöksiä niin se kolahtaa siellä poliittisesti teidän niskaanne

näin käy

pieniä puutteita siinä varmasti on mutta täällä on kuvattu hyvin sitä mikä on ylen palvelutehtävä ja miten yle on sitä sitten myöskin lain pohjalta toteuttanut hyvin kattavasti

lipponen totesi

yleähän on yritetty nyt tässä niin sanotun lautakasakysymyksen osalta ja tämän kyseisen ohjelman suhteen mollata sillä tavalla että se on kyllä vähän hirvittänyt

on asetettu ikään kuin tämmöiselle poliittiselle alttarille ylen tulevaisuus ja näin ei voi tietenkään olla

tässä suhteessa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan vaatimus siitä että ylen toimitusjohtaja pääjohtaja pitäisi erottaa niin kuin on todettu niin hallitus tekee omalta osaltaan päätöksiä ja toimitusjohtaja omalta osaltaan

hallinnon suhteen olen samaten yöaikaan päätöksiä vaan varmisti tozerte omalta samaa mieltä kuin ed

lipponen että kyllä tässä uudessa mallissa tulee turvata se että ylen hallintoneuvoston rooli tulee korostumaan ja että ylen hallintoneuvostoon valittaisiin kansanedustajia

huovinen että kyllä se niin taitaa olla jos mennään budjettirahoitukseen että silloin yle on samalla tavalla kuin vähän kaikki muutkin menokohdat kriittisen tarkastelun alla varsinkin tämmöisen taantuman laman kourissa

pelkona on se että silloin ei turvata ylen pitkäjänteistä monipuolista kansalaistiedon ja informaation saamista

siinä mielessä rahoituksen turvaaminen pitkällä aikavälillä on lähdettävä perki

herra puhemies

eikö työväenliikkeestä lähtenyt henkilö tai järjestö voi myöskin samalla tavalla lain mukaan osallistua liike elämään ja yritystoimintaan

on hieno asia se että meillä on työväenyhdistyksiä jotka vuosikymmenien yli sadan vuoden toiminnan kautta ovat saaneet kerättyä itselleen omaisuutta ja myöskin sitten sillä tavalla voineet turvata taloudellisen järjestötoiminnan eikä mitään väärää ole siinä ei lain mukaan eikä myöskään näitten yhdistysten sääntöjen vastaista että ne tukevat omia jäseniään muun muassa vaaleissa

ministeri pekkarinen on siinä oikeassa että edellisen hallituksen aikana toteutetut tuloveron kevennykset toteutuivat niin kuin hän kuvasi

toisaalta suhdannetilanne on nyt kyllä aivan erilainen mikä puoltaa sitä että painopisteen pitää veronkevennyksissä olla pieni ja keskituloisissa

rossi jokaisella työpaikalla missä käydään avoimet vaalit muun muassa luottamushenkilöitten valinnasta liittovaaleissa myöskin keskusta kokoomus eri puolueryhmittymiin kuuluvat jäsenet voivat asettaa ehdokkaita ja tulla sitä kautta tähän demokraattiseen päätöksentekoon mukaan

tästä on tietysti faktaa olemassa tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiseurannan kautta ja myöskin ruokakoria vertailemalla saadaan faktatietoa

kyllä tästä nyt joutuu sellaisen johtopäätöksen vetämään että tässä on ainakin jonkun verran elintarvikeketju ennakoinut tulevaa arvonlisäveron kevennystä ja alennusta ja heillä on ollut totta kai mahdollisuus siinä kun tässä on nyt puolitoista vuotta ollut aikaa tehdä näin

mutta tämän seurannan osalta vielä

katsotaan sitten puolentoista kahden vuoden päästä mikä todellisuudessa tilanne tämän lainmuutoksen kautta on ollut